demokratiaindikaattoreiden mukaan kansalaisten kiinnostus suoraa osallistumista kohtaan on kasvanut merkittävästi

lakivaliokunta katsoo että uudistus vahvistaa yksityisten asianosaisten asemaa ja oikeuksia hallintoasioita koskevassa oikeudenkäynnissä

itse olen keskeyttänyt ne kaksi tilahanketta jotka on ollut mahdollisuus keskeyttää mutta esimerkiksi on monia hankkeita jotka ovat olleet jo niin pitkällä että niiden keskeyttäminen ei ole ollut mahdollista

siten pystymme parhaiten rakentamaan järjestelmän sellaiseksi joka palvelee sekä aloitteen tekijöitä että allekirjoittajia ja mahdollistaa samalla selkeän ja asiallisen käsittelyn

oikeudenkäynnin keston lisäksi otetaan huomioon asian laatu ja laajuus asian merkitys asianosaiselle sekä asianosaisten viranomaisten ja tuomioistuinten toiminta oikeudenkäynnissä

on myös syytä huomata että suomi tulisi periaatteessa toimeen yhdellä tai kahdella keskuksella mutta viidentoista keskuksen siirtäminen kahteen keskukseen on mielestäni liian radikaali muutos eikä ole riittävän turvallinen toteutettavaksi

valiokunta toteaa että oikeudenkäyntien kokonaiskeston seurannan kannalta on ongelmallista että kaikissa hallintotuomioistuimissa ei ole käytössä asianhallintajärjestelmää josta saataisiin oikeudenkäyntien kokonaiskestoa koskevia tietoja

tämä on tärkeää erityisesti nyt kun kuntaliitosten myötä kuntien lukumäärä on vähentynyt ja kuntakoko suurentunut

toimivaksi koetut vaikutusmahdollisuudet ovat myös omiaan lisäämään uuden kunnan asukkaiden kiinnostusta ja osallisuutta oman lähiympäristön kehittämiseen

tuomioistuinten työmäärän osalta valiokunta viittaakin talousarviolausuntoonsa jossa se on kiinnittänyt huomiota tuomioistuinten perusrahoituksen turvaamiseen

kunnallisten neuvoa antavien kansanäänestysten toteuttaminen verkossa ja vaalien yhteydessä on mielestämme tervetullut vaihtoehto lisätä kuntalaisten mielenkiintoa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

lakiin on ehdotettu lisättäväksi säännös siitä että valitusviranomaisen on asianosaisen pyynnöstä annettava hänelle asian käsittelyaikaa koskeva arvio

se voi yleensä perustua kyseessä olevan asiaryhmän keskimääräisiin käsittelyaikoihin ja mahdollisesti muihin tietoihin jotka ilmene vät hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmästä

kansalaisten luottamus järjestelmän laillisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen ovat demokratian kulmakiviä

arvoisa puhemies

vaikka kansainvälisesti vertaillen suomi on monella mittarilla arvioituna hyvällä tasolla meidän on silti syytä tehdä kaikki voitava jotta voimme hyvällä omallatunnolla kulkea demokraattisten oikeusvaltioiden eturivissä

meillä on tänä päivänä varsin hyvät järjestelmät jotka toimivat apuna

arvio voitaisiin antaa tarvittaessa kaksiosaisena siten että siinä kerrotaan milloin päätös mahdollisen valitusluvan myöntämisestä tehdään ja toisaalta mikäli valituslupa myönnetään milloin lopullinen päätös arvioidaan annettavan

on aivan selvää että kun uudistusta tehdään niin jokaisen uudessa keskuksessa olevan päivystäjän pitää olla tietoinen koulutettu ja täysin tuntea koko oman alueensa toiminnot

valiokunta toteaa että uudella säännöksellä ei ole tarkoitus merkittävästi muuttaa monissa hallintotuomioistuimissa jo nykyisin vallitsevaa käytäntöä käsittelyaika arvion antamisesta

sen laatiminen on ollut tarpeellista ja uskomme sen toimivan hyvänä ohjenuorana sekä edustuksellisen että suoran demokratian kehittämisessä ja ajantasaistamisessa

enkä usko myöskään että vasemmistoliiton etu on se että hallintoa meillä on näin moninkertaisesti koska ilman muutoksia emme myöskään pysty hallintoa vähentämään

valiokunnan mielestä esimerkiksi automaattinen vireilletuloilmoitus ja siihen liittyvä ilmoitus asioiden keskimääräisestä käsittelyajasta samoin kuin selkeä informaatio eri asiaryhmien keskimääräisestä käsittelyajasta tuomioistuinten ja muutoksenhakulautakuntien internet sivuilla vähentäisivät merkittävästi tarvetta käsittelyaika arviota koskeviin pyyntöihin

arvoisa puhemies

kaikkien etu on se että meillä on asiantuntevia osaavia päivystäjiä puheluihin vastataan nopeasti apu tulee läheltä niin kuin se tulee myös tämän uudistuksen jälkeen ja mahdollisimman keveällä hallinnolla ja pienin kiinteistökustannuksin

lakivaliokunta katsoo että on perusteltua että oikeudenkäynnin kestona huomioon otettava aika alkaa asianomistajan korvausvaatimuksen osalta asian vireilletulosta tuomioistuimessa siitä riippumatta saattaako asianomistaja korvausta koskevan riidan vireille tuomioistuimessa erillisellä kanteella vai käsitelläänkö korvausvaatimus rikosasian oikeudenkäynnin yhteydessä

arvoisa herra puhemies

hallintotuomioistuimissa uudistus edellyttää järjestelmällistä kokonaiskäsittelyaikojen seurantaa niin että myös asian aikaisemmissa käsittelyvaiheissa kulunut aika otetaan huomioon

asianosaisella on oikeus hyvitykseen jos oikeuden käynti viivästyy siten että se loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa

tähän kuuluu myös keskusten verkottaminen toisiinsa ja se on mielestäni erittäin tärkeää koska siinäkin tilanteessa jossa yksi keskus jostakin poikkeuksellisesta syystä ruuhkautuu on erittäin tärkeää että puheluun vastataan mahdollisimman nopeasti

lisäksi voidaan todeta että pöytäkirjan hyväksymisen edellyttämä kriminalisointivelvoite liittyen epäasiallisen adoptiosuostumuksen hankkimiseen on toteutettu äskettäin adoptiolainsäädännön uudistuksessa

se on tietysti ensisijainen tavoite mutta koskaan emme saisi joutua sellaiseen tilanteeseen että hätäkeskus ei vastaa

siirtymäsäännöksen tarkoituksena on ollut varata hallintoviranomaisille ja tuomioistuimille riittävästi aikaa varautua uusien säännösten soveltamiseen

arvoisa puhemies

koska valiokunnan mietintö on valmistunut ennen toimenpidealoitteen jättämistä sitä ei ole tässä yhteydessä voitu käsitellä ja arvioida

on kuitenkin perusteltua selvittää onko lainsäädäntöä syytä muuttaa tai onko tässä kohtaa paljon julkisuudessakin esillä olleen tapauksen kautta lainsäädännöllinen aukko

vaikka tämä sopimus varsinaisesti ei tarkennusta tältä osin vaadikaan tämä on kuitenkin mielestäni erittäin tärkeä asia ja se on syytä arvioida tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

mielestäni on täysin perusteetonta väittää että oltaisiin täysin tietojärjestelmien varassa

ne ovat lähes joka paikassa oleellinen kysymys mutta kuten aikaisemmin jo totesin se kaikkein tärkein paikallistuntemus on sillä palolaitoksella poliisipartiolla se on ambulanssilla se on sillä väellä joka lähtee paikan päälle auttamaan

hallituksen esityksessä on kyse tapon murhan surman törkeän pahoinpitelyn panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelun säätämisestä rangaistavaksi

myös lakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat samoin kuin lakivaliokunnalle lausunnon antanut hallintovaliokunta ovat suhtautuneet esitykseen varsin myönteisesti

keskustelua ovat herättäneet erityisesti eräät käytännön tapaukset kuten jokelan ja kauhajoen koulusurmat sekä rahakuljetusautojen ryöstöt

kyse on periaatteellisesti merkittävästä ja oikeudellisesti haastavasta uudistuksesta sillä esityksen myötä rangaistavuuden ala ulotetaan vakavimpien rikosten osalta ajallisesti jo nykyistä aikaisempaan vaiheeseen

kun kyse on näin aikaisesta vaiheesta voi käytännössä olla vaikeaa arvioida onko teossa kyse ylipäätään rikoksen valmistelusta ja jos on minkä rikoksen valmistelusta

valiokunnan mielestä arvioida tulisi sääntelyn ulottamisen tarvetta esimerkiksi lapseen kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja järjestäytyneen rikollisuuden rikoksiin

kun valmistelurikokset merkitsevät rangaistavan menettelyn alueen olennaista laajentamista on tärkeää että rangaistussäännökset muotoillaan oikeusturvasyistä ja laillisuusperiaatteen mukaisesti mahdollisimman täsmällisesti ja tarkkarajaisesti

ensimmäinen on tilanne jossa pidetään hallussa ampuma tai teräasetta tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä taikka välinettä joka soveltuu erityisesti käytettäväksi välineenä rikoksessa

arvoisa puhemies

södermanille antamaani vastaukseen tämä on tullut ilmi edellisen ampuma aselain kokonaisuudistuksen yhteydessä

toinen tilanne koskee sopimista ja yksityiskohtaisen suunnitelman laatimista ja kolmas tilanne palkkaamista käskemistä tai muuten yllyttämistä mainitun rikoksen tekemiseen

eli silloin eri tahoilta on tullut vastustavia kommentteja ja jostakin syystä silloinen hallitus on tällaiseen kokonaisuuteen päätynyt

myös panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelun tunnusmerkistötekijöinä on mainittu ampuma ja teräaseen tai muun niihin rinnastettavan hengenvaarallisen välineen hallussapito sekä toisen kanssa sopiminen tai yksityiskohtaisen suunnitelman laatiminen rikoksen tekemisestä

eli en tietenkään voi vastata niiden puolesta jotka silloin ovat olleet

törkeän ryöstön osalta erityiseksi tunnusmerkistötekijäksi on vuorostaan säädetty rikoksen tekemisessä tarpeellisen erityisen tiedon hankkiminen

on tietenkin valitettavaa että direktiivin lopullinen muoto on tullut selville niin myöhään mitä en itsekään siinä vaiheessa vielä voinut tietää enkä ennakoida

tiedon hankkimisen nimenomainen sisällyttäminen rikostunnusmerkistöön on poikkeuksellista koska kaikkeen rikoksentekoon liittyy yleensä erilaista tiedonhankintaa

kuitenkin jos pohditaan sitä olisiko tällä aikajänteellä todella voitu tuoda eduskunnalle sellainen esitys joka olisi vielä saanut lainvoiman niin en pidä sitä mahdollisena

valiokunta on mietinnössään selventänyt että tällaisen tiedon ei tarvitse olla luottamuksellista sisäpiiritietoa vaan tieto voi olla myös yleisesti saatavilla olevaa kunhan se on kerätty erityisen systemaattisesti ja järjestelmällisesti

hallituksen esityksessä mainitaan että järjestelmällinen rahankuljetusautojen reittien ja aikataulujen selvittäminen niitä havainnoimalla ja kirjaamalla yhdessä muun rikoksen toteuttamiseen tarvittavan tiedon keräämisen kanssa voi merkitä erityisen tiedon hankintaa

esityksen käsittelyssä valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen että vastaavaa tunnusmerkistötekijää tarpeellisen erityisen tiedon hankkimisesta ei sisälly panttivangin ottamisen valmisteluun

valiokunta on erikseen selvittänyt asiaa ja saanut selvityksen jonka mukaan panttivangin ottamisen valmistelussa tietojen hankkiminen kohteesta on kokemusten perusteella hyvin keskeisessä asemassa

valiokunta ehdottaakin että tarpeellisen erityisen tiedon hankkiminen lisätään tunnusmerkistötekijäksi myös panttivangin ottamisen valmisteluun koska kyseessä on myös tälle rikostyypille keskeinen ja tyypillinen valmistelun tapa

tunnusmerkistölisäykselle on panttivangin ottamisen valmistelun osalta myös painavat perusteet ottaen huomioon että valmistelun kohteena oleva teko on poikkeuksellisen törkeä vapauteen kohdistuva rikos johon voi liittyä välitön hengen tai erittäin vakava terveyden vaara

valiokunta on kuitenkin korostanut että lisäyksestä ei voida tehdä nyt ehdotettua laajempia tai pidemmälle meneviä päätelmiä kyseisen tunnusmerkistön tarpeellisuudesta tai perusteltavuudesta muussa yhteydessä

lakivaliokunnalla ei ole ollut huomauttamista ehdotettuihin rangaistusasteikkoihin

ensinnäkin on syytä muistuttaa että rikosten tutkintaan liittyvissä kysymyksissä poliisi toimii täysin itsenäisesti ja on täysin mahdotonta edes ajatella että tässä annettaisiin mitään poliittista ohjausta

valvotun koevapauden sisältönä on koevapauteen sijoitetulle yksilöllisesti määrätty toimintavelvoite johon voi sisältyä esimerkiksi työtä opiskelua ja kuntoutusta

arvoisa herra puhemies

edustaja zyskowicz ja muutama muukin on nostanut esille tässä ylipäätään tarvetta enemmänkin käydä läpi koko meidän oikeudenhoidon kenttää

ehdotetun sääntelyn mukaan valvotun koevapauden ehdoksi voidaan asettaa että vanki sitoutuu noudattamaan hänelle seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi määrättyä lääkehoitoa

siten voimme paremmin varmistaa että oikeusturva toteutuu se toteutuu riittävän nopeasti ja kuitenkin siten että laatu pysyy korkealla tasolla ja päätöksiä ei jouduta odottamaan

ehkä yhtenä näkökulmana haluaisin kuitenkin tuoda esille sen että lautamiesjärjestelmästä ollaan kovin montaa mieltä tai ainakin kahta hyvin eri mieltä

lääkehoidolla pyritään vaikuttamaan henkilön seksuaaliseen käyttäytymiseen ja näin vähentämään seksuaalirikoksen uusimisriskiä ja turvaamaan muiden ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta

lakivaliokunta on kannattanut lääkehoitoa koskevaa ehdotusta sillä kyse on lisäkeinosta jolla seksuaalirikoksen uusimisriskiä voidaan vähentää vankeusajan jälkeen ja näin entisestään tehostaa riskin vähentämistä

täällä on moni edustaja puhunut siitä että on tärkeää esimerkiksi rikoksen uhrin näkökulmasta että ollaan jakamassa myös maalaisjärjellä tuomioita

lisäkeino on tärkeä ottaa huomioon sillä nykyisin seksuaalirikoksesta tuomittu vanki joka ei pääse valvottuun koevapauteen vapautuu aikanaan ehdonalaiseen vapauteen ilman lääkehoitoa ja valvontaa

tästäkin ollaan kahta mieltä